kolmantena seikkana haluan mainita myös nämä ammatillisten oppilaitosten lisäkoulutuspaikat jotka tulevat erittäin suureen tarpeeseen

sen vuoksi on erittäin tärkeää että näihin kuntaselvityksiin suhtaudutaan vakavasti pohditaan aidosti miten palvelut voidaan turvata miten palveluita voitaisiin uudistaa ja mahdollisesti muuttaa niitä tarkoituksenmukaisemmiksi

valiokuntahan lisäsi kalastuselinkeinon kehittämiseen pienen lisämäärärahan mutta olisin nyt kysynyt ministeriltä mitä on tekeillä suomalaisen kalastuksen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa ja voitaisiinko esimerkiksi hylkeiden tai merimetsojen aiheuttamia vahinkoja jotenkin paremmin ennaltaehkäistä tulevaisuudessa tai olisiko näille vahingoille saatavissa lisää korvauksia

tätä vartenhan nyt ministeri virkkunen on käynnistämässä myös tämmöistä vapaakuntakokeilua ja toimintaohjelmaa kuntien menojen vähentämiseksi

arvoisa puhemies

jouko laxellille toteaisin että tarkoitus ei todella ole muodostaa yritystukien muotoa tästä vaan nostaa yritykset yhdeksi palveluntarjoajaksi muiden joukkoon

samoin ed

salolle toteaisin että julkisen sektorin ja yritystoiminnan rajoja tällä aloitteella ei ole tarkoitus sotkea vaan edellytysten luominen olisi jatkossakin valtion ja kuntien tehtävä

ymmärrettävää on että taustalla on varmasti ajatus kannustaa alueen kuntia vielä pontevammin tekemään liitosselvityksiä ja ottamaan nämä liitosajatukset tosissaan mutta tämä päätös metropolihallinnosta pitää sisällään vielä niin monta avointa kysymystä että toivon että tätä todella huolellisesti pohditaan

ei kukaan paikallistuntemusta varmastikaan väheksy eikä vähättele eikä kiistäkään mutta järjestelmän kehittäminen on ehdottoman tärkeää ja tärkeää on myös se että saisimme pian käyttöön myös matkapuhelimen paikantamismahdollisuudet ja toivon että tämä tulee pikaisesti osana tätä järjestelmän kehittämistyötä

todellakin kaikki kunnia ja kiitos liikuntajärjestöille jotka sekä siellä somerolla että monilla muilla paikkakunnilla muun muassa omalla kotipaikkakunnallani nurmijärvellä sekä jalkapallo suunnistus salibandy että ringetteseurat turvaavat osaltaan tämän monipuolisen harrastustoiminnan

on epäselvää miten laajasta alueesta ensinnäkin puhutaan mikä on metropolialue mikä on metropolihallinnon suhde maakuntahallintoon mitä tarkoittaa metropolikaava minkälaiset olisivat metropolivaalit ja turvataanko niissä alueellinen edustus vaalipiireillä mitä tehtäviä kunnat ovat valmiita metropolille antamaan ja kuuluvatko sote asiat metropolihallinnon alle

mutta rinnalle tarvitaan myös yrityksiä jotka tuovat sitten sitä monipuolisuutta ja lajivalikoimaa siihen

tässä vain muutamia epäselvyyksiä ja näistä olisi hyvä käydä avointa keskustelua tässä syksyn mittaan

pöydälle panoa varten sävellyksen kahdeksas pasi uimisen pelkoa että tämä asia pannaan peli menee merja

en ole syönyt täysistunto hyväksytyn hyväksytäänkö samoin päätöksen

eyn jakoi myös pelottaa että pää kämmenensä asia mihin pannaan pöydälle jo ensimmäinen helmikuuta pidettävän täytys hyväksyttäneen hyväksytty eduskunnan seuraava istunto on siis huomenna perjantaina kolmas päivä tammikuuta kello kolmetoista

arvoisa rouva puhemies

voi sanoa että vihdoinkin koska vuosia tästä laista on keskustelu ja nämä kaupan aukioloaikojen monimutkaisuudet ovat todella tulleet vain mutkikkaammiksi tässä vuosien aikana ja lähes poikkeuksetta tässä joulun pyhien aikana itsenäisyyspäivän tienoilla on käyty keskustelua siitä miten kampaamot saavat olla auki ja minkälaisia hintoja siitä pitää periä

nyt on hyvä että mennään tässä eteenpäin naapurimaidemme viron ja ruotsin ja myös tanskan mallin mukaisesti

tuolla edustaja hänninen otti esiin nämä epätyypilliset työajat ja kaupan alan oma arvio on että viikonloppu ja pyhätyöhön halukkaita on enemmän kuin mitä tarjolla olevia työtunteja on ja siihen on uskominen tältä osin

olisin kysynyt kuitenkin ministeriltä kun pam väittää että tämä esitys toisi s ryhmälle monopolin suomessa

eikö olekin niin että nämä kilpailua vapauttavat toimet ovat itse asiassa parasta lääkettä monopolisoitumiselle eikä päinvastoin

arvoisa puhemies

tämä on hyvä lähtökohta

tämä mahdollistuu nyt kun käsillä olevan lakiehdotuksen myötä yliopistoille syntyy nykyiseen tilivirastoasemaan verrattuna paremmat mahdollisuudet reagoida yliopiston omiin tarpeisiin ja yhteiskunnan odotuksiin

tämän lain tarkoitushan on todellakin lisätä oikeudenmukaisuutta ja nyt näiden täsmennysten jälkeen tämä lain tarkoitus toteutuu varmaankin paremmin

toivottavaa toki olisi että näitä muutostarpeita syntyisi lainlaadintatyössä mahdollisimman vähän mutta valiokunnalle voi esittää kiitokset siitä että nämä korjaukset ja yksityiskohdat on saatu ripeästi käsiteltyä

ehkäpä jatkossa vielä voi toivoa että lain valmistelu on hitusen verran huolellisempaa tältä osin

yliopistot ovat toivoneet myös lisää vapautta sekä taloudellista autonomiaa ja tämä lakiesitys aidosti vastaa siihen lisäämällä yliopistojen päätäntävaltaa sekä omaa vastuuta oman toimintansa ja taloutensa järjestämisessä

vapautta on kun voi itse päättää kenen kanssa yhteistyötä tekee ja kenen kanssa ei tee ja toisaalta keneltä rahaa otetaan vastaan ja keneltä sitä ei oteta

yliopistot tarvitsevat kuitenkin vapauden lisäksi myös turvatun talouden ja tämän osalta on syytä alleviivata sitä että valtion päävastuu yliopistojen rahoituksesta säilyy

lisäksi tulee erinomainen uudistus kun valtion rahoitus jatkossa sidotaan indeksiin eli rahoitusta korotetaan kustannustason nousua vastaavasti

valmistelua on tehty merkittävässä määrin vuorovaikutteisemmin kuin aikaisempia uudistuksia ja esityksestä on luettavissa myös se että lausunnot on hyvin huomioitu valmistelussa

arvoisa puhemies

asko seljavaara äsken totesi tämä laki turvaa edelleen hyvät laadukkaat peruspalvelut niin kuin ennenkin eikä pakota ketään vaihtamaan näistä totutuista palveluista palvelusetelimalliin

tuntuu kuin palvelusetelin sijaan täällä heilutettaisiin jonkunlaista lippua ja ehkä tämä keskustelu olisi kuitenkin ollut tarpeen keskittää tähän palveluseteliin

vastarinta vastarinnan vuoksi ei ole rakentavaa eikä uskottavaa ja itse näen että kun tähän lakiin kytkeytyy mittava arviointi niin lopulta tiedetään oliko sitä mörköä olemassakaan

rehulan puheessa tuli esiin mutta ennen kaikkea tämä on laki joka vastaa käytännön tarpeeseen ja on elementti jolla voidaan turvata palvelutuotannon kehittyminen nykypäivän tarpeisiin

me tarvitsemme kunnissa monipuolisen palvelutarjonnan me tarvitsemme joustavuutta me tarvitsemme tehokkuutta saatavuutta läpinäkyvyyttä ja palveluntuottajien yhteistyötä

palveluseteli ei velvoita

arvoisa puhemies

turvallisuus on erittäin hyvä tavoite ja tämän lain ehdottomasti parhaimpana uudistuksena pidän sitä että mopokorttiin lisätään käsittelykokeen suorittaminen

mopon ajokortin suorittamisvaatimuksilla todella annetaan moponkuljettajille paremmat käytännön valmiudet ajoneuvon hallitsemiseen ja liikennesääntöjen mukaiseen kuljettamiseen niin kuin täällä esityksessä todetaan ja tämä on tarpeen

uskon että se tulee lisäämään paitsi moponkuljettajien myös meidän kaikkien muiden liikenteessä liikkuvien turvallisuutta

tämä laki on monilta osin tarpeen ja pitää sisällään erilaisia asetuksia jotka nyt siirretään lakitasolle

ensin tuo ed

sitä on tässä esityksessä kyllä laajasti perusteltu ja sen sivuuttamista perustellaan pontevin sanoin mutta silti tuntuu että erityisesti ammattiautoilijat pitävät pisteytysjärjestelmää hyvänä

itse olen myös sillä kannalla että sitä pitäisi edelleen harkita ja selvittää josko siihen jossain vaiheessa voitaisiin siirtyä

tämän varoituksen käytön lisääminen parantaa toki jonkin verran nykytilannetta mutta tarpeen on että sitä myös jatkossa käytetään

on esitetty muun muassa pelko että kun poliisilla on harkintavaltaa varoituksen antamisessa on myös vaarana se että se voi johtaa eriarvoiseen kohteluun eri puolilla maata

toinen seikka johon on kiinnitetty huomiota tässäkin keskustelussa ja josta on myös otettu yhteyksiä on tämä liikennetraktoriasia

muutos siten lisää liikennetraktorien määrää liikenteessä ja tässä kohtaa pidetään vaarana sitä että kuljetuskriteerejä höllentämällä liikenneturvallisuus voi kärsiä

epäkohtana ovat myös pelisäännöt niin kuin täällä on tullut esiin

kelamaksun poisto on nimenomaan nyt oikea aikainen toimi ja kohdentuu suoraan työntekijän palkkaukseen ja taatusti ennaltaehkäisee irtisanomisia mikä on tässä taloudellisessa tilanteessa tärkeää

täällä on myös paljon muutoksia jotka liittyvät opetuslupiin ja autokoulujen opetusmääriin ja sitä kautta tulee tietysti myös vaikutuksia ajokorttien maksuihin mikä on varmasti asia joka herättää myös kansalaisissa paljon keskustelua

tämä uudistus edistää ekologista verouudistusta jos ajatellaan että ympäristö ja kulutusveroihin työnantaja pystyy vaikuttamaan vähentävästi muuttamalla tuotantoaan ympäristöystävällisemmäksi mutta työvoimakustannuksiin on vaikea muutoin vaikuttaa kuin tämän tyyppisillä toimenpiteillä muuten työnantaja voi vaikuttaa työvoimakustannuksiin lähinnä vain irtisanomalla

yksi seikka mihin vielä haluan kiinnittää huomiota on ajokorttien uusimisvelvoite

sinänsä sille että tämä uusimisvelvoitteen aikavälin lyhentäminen tulee direktiivistä me emme ilmeisesti mitään voi mutta kyllähän se harmillinen on etenkin kun siitä seuraa paitsi taloudellisia kustannuksia ihmisille myös viranomaistoimia ja kustannuksia yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

nuorten työttömyysluvut ovat lähteneet pelätyllä tavalla taantuman myötä kasvuun ja työttömyyden ennakoidaan olevan pahimmillaan tämän vuoden keväällä

edellisestä lamasta on kantapään kautta opittu se että nuoriin kohdistuva työttömyys on vanhempiin ikäluokkiin verrattuna paljon haasteellisempi saada korjaantumaan ja siksi on perusteltua että ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä kohdennetaan juuri nyt nuorisoon

nämä ovat seikkoja joihin ehkä olisi syytä kiinnittää huomiota myös siinä vaiheessa kun niitä euroopan unionissa päätetään

nyt uutistietojen mukaan kreikan parlamentti on hyväksymässä talouden säästöpaketin mikä on erinomainen uutinen ja antaa toivoa tulevaisuuteen

haluamme vakauttaa taloutta haluamme turvata kasvua ja haluamme vähentää syrjäytymistä köyhyyttä ja eriarvoisuutta

tärkeä tehtävä yhteiskunnallemme on se että pidämme huolta nuoristamme tulevaisuuden voimavaroistamme ja tässä suhteessa muun muassa nuorten yhteiskuntatakuu opintotuen sitominen indeksiin ja nuorten osallistumiseen panostaminen sitä kautta että oppilaskuntatoiminta lakisääteistetään ovat merkittäviä edistysaskeleita

hallitusohjelmassa on monia hyviä ja selkeitä kirjauksia mutta on myös koko joukko asioita joille olisi syytä pikapuolin saada hieman täsmennystä

nyt on panostettava siihen että nuoret eivät putoa tai syrjäydy ja on myös tärkeää että eri tahot ponnistelevat tulevana kesänä nuorten kesätyöpaikkojen osalta

yksi asia on tämä metropolikysymys

hallitusohjelmassa metropolikirjaukset eivät anna selkeää kuvaa mihin suuntaan metropolialuetta ollaan kehittämässä ja mitä metropoli ylipäätään tarkoittaa

on tärkeää että eri toimijat todella tarttuvat haasteeseen eivätkä mene saklaiselle linjalle

mehän muistamme miten viime vuonna kesän korvilla sak tuli julki lausumalla että työnantajien tulisi vähentää työntekijöitään nimenomaan ensin nuorista

kolmantena asiana

miten suhtaudutaan tämän metropolikysymyksen yhteydessä esimerkiksi maakuntien liittoon ja viime kaudella toteutettuun aluehallinnon uudistukseen joka kuitenkin jätti esimerkiksi metropolikysymyksen täysin auki ja käsittelemättä

tämä on väärä linja

toinen asia joka on varsin epäselvä ja ehkä osin ainakin oman vaalipiirini uudenmaan näkökulmasta myös kummallinen on tämä vaalipiirijako

tärkeää on myös ymmärtää se miten suuri osa kustannuksista koituu myös kunnille tässä kohdassa elikkä kunnat ovat yksi suurimpia kelamaksun maksajia

tässä uusimaa ilmeisesti joutuu uhrautumaan ja nyt toivon todella että tämä työryhmä joka asetetaan tätä hyvinkin perusteellisesti harkitsee ja pohtii vielä onko tämä oikean suuntaista kehitystä

nyt opetusministeriö on tehnyt linjauksen että taideyliopistojen yhdistämisessä ei edetä ja siihen tätä tarvittavaa resurssia ei löydy

kuitenkin valtiovarainministeri on todennut että hallitusohjelmaa tullaan tarkastelemaan tässä matkan varrella

toivon että tämä asia vielä tulee uudelleentarkasteluun ja pitkään pitkään on pohdittu ja selvitystyötä tämän asian eteen tehty taideyliopistojen yhdistäminen saataisiin eteenpäin koska nyt sille on löytynyt tahtotila

suun terveyden vaikutukset ihmisen terveyteen laajemminkin ovat erittäin merkittäviä

olen tästä asiasta itse tehnyt aikanaan kirjallisen kysymyksen johon sain silloin vastauksen että asian eteneminen on vielä epävarmaa mutta nyt tämä on ilahduttavalla tavalla tullut hyvin nopeasti käsittelyyn

sen takia nyt tämä epäkohta mikä on toisaalta ollut sen suhteen että vain hammaslääkärin vastaanotolla toimivan suuhygienistin hoito on voitu saada korvauksen piiriin

viinin

ja toisaalta pah muuttuu kun myös itsenäisen ammatinharjoittajan tekemästä hoidosta voi saada tämän korvauksen

tekisi mieli sanoa että reikiä nolla

mutta olemme tilanteessa jossa näitä päätöksiä ei voi olla tekemättä ja kaikki tämän täällä salissa tietävät toivottavasti myös myöntävät

tässä on ollut hieman kahdenlaista ilmaa siitä onko esimerkiksi sosialidemokraattien porukka mukana tässä yhteiskuntasopimuksessa vai ei ja esimerkiksi edustaja kantolan puheenvuoro äsken oli hieman arveleva että sopiiko se teille vai ei

kuitenkin haluaisin vielä tässä todeta sen että pääministeri totesi että tässä säästöjen ilmastossa on tärkeää että voidaan kohdentaa päätöksiä ja säästöjä seiniin ja rakenteisiin ja prosessien uudistamiseen ja tältä osalta on erittäin hyvä että ollaan muun muassa oikeudenhoidon prosesseja sujuvoittamassa ja nopeuttamassa ja näitä liian pitkiksi venyneitä oikeudenkäyntejä ollaan saamassa vihdoin kuriin ja tällä tavalla parannetaan ihmisten oikeusturvaa

arvoisa puhemies

aselain kuulemisten yhteydessä on käynyt harvinaisen selväksi myöskin täällä puheenvuoroissa on sama asia käynyt ilmi että tämä on erittäin laaja ja tärkeä asia

mielestäni metsästys ampumaurheilu ja vapaaehtoinen maanpuolustus siihen kuuluvine ampumakoulutuksineen ovat kaikki hyväksyttäviä ja jopa suositeltavia harrastusmuotoja ja niillä on monia myönteisiä merkityksiä paitsi harrastajille itselleen myös laajemmin yhteiskunnassa

muun muassa ampumaseurojen jäsenyyden poistaminen sekä pistotarkastusluonteisten kodintarkastusten poisto olivat hyviä muutoksia

tärkeää on nyt seuraavaksi että tämä rempallaan oleva aserekisteri saadaan kuntoon ja että tarvittavat kilpailu ja harrastuspaikat saadaan asianmukaiselle tolalle ja niitä saadaan riittävästi ampumaharrastajien ulottuville

arvoisa puhemies

ministerin puheesta jäi korviin tämä kaavoituksen sujuvoittaminen ja se tavoite tässä nyt varmaan melko hyvin toteutuukin tämän esityksen myötä mutta hallitusohjelmassa mainitaan myös metropolialueen kehittäminen

tässä yhteydessä arvioidaan muun muassa ampumakortin käyttöönoton mahdollisuuksia ja mielestäni siinä yhteydessä olisi hyvä arvioida sen käyttöä laajemminkin

perusopetus paremmaksi ohjelma saa jatkoa opetusryhmien pienentämistä jatketaan kuten ministeri totesikin ja myös viime kaudella elvytetty koulujen kerhotoiminta turvataan

edistetään taideyliopiston syntymistä

arvoisa puhemies

pihlajaniemi kiinnitti huomiota erittäin tärkeään asiaan ja voin vain hämmästellä kun luen tätä valtiovarainvaliokunnan mietintöä asiasta